arvoisa puhemies

ahkerat lapsiperheet ovat suomalaisen yhteiskunnan selkäranka

vanhemmat käyvät töissä ja rakentavat tätä yhteiskuntaa maksavat veroa huolehtivat arjen pyörittämisestä kurahousuista ja korvatulehduksista

lainanlyhennykset ja vuokrat pitää hoitaa kesävaatteet ja polkupyörät hommata

hallitus on esittänyt jättisuuria korotuksia päivähoitomaksuihin

ja tällä asialla on toinenkin puoli

hallitus on luvannut että kaikissa päätöksissä laitetaan aina työ etusijalle ja että tehdään päätöksiä jotka aina kannustavat työhön menemiseen kotona olemisen sijaan ja se on hyvä linja

kuitenkin hallituksen esittämä päivähoitomaksujen jättikorotus tarkoittaa sitä että pienipalkkaisen äidin vaikkapa myyjän tai lähihoitajan kohdalla voi tulla eteen tilanne jossa työtä ei enää kannatakaan ottaa vastaan kun päivähoitomaksujen maksamisen jälkeen perheelle jää vähemmän käteen kuin jos jäisi kotiin lasten kanssa

nykyisellään kehityspoliittinen ohjelma uusitaan aina hallituskauden vaihtuessa neljän vuoden välein ja tässä on vaarana että ohjelman prioriteetit saattavat muuttua suurestikin vaikka kehitysyhteistyössä nimenomaan tarvitaan jatkuvuutta jotta saadaan niitä kestäviä tuloksia

suomen kehityspolitiikan periaatteista ja prioriteeteista tulisikin määritellä pysyvä pohja joka edustaisi suomalaisia kehityspoliittisia arvoja

arvoisa puhemies

mäet kylvi männiköiksi kummut kylvi kuusikoiksi kankahat kanervikoiksi notkot nuoriksi vesoiksi

ihmisoikeuksia sukupuolten välistä tasa arvoa naisten nuorten ja lasten aseman parantamista seksuaaliterveyden ja oikeuksien edistämistä koulutusta demokratiaa ilmastokestävyyttä ja niin edelleen

voitaisiinko kehityspolitiikan ja yhteistyön pitkäkestoisuuden takaamiseksi harkita tällaisen pysyvän kehityspoliittisen raamin kehittämistä nykyisen kehityspoliittisen ohjelman pohjaksi

toisaalta sitten kun nämä vanhempien tilanteet vaihtuvat jatkuvasti niin lapsesta saattaa tulla tällainen heittopussi jota jatkuvasti sitten heitellään ryhmästä toiseen riippuen siitä mikä työmarkkina asema vanhemmilla on

vaikkakin olette määritelleet että se on sama päiväkoti ryhmä voi vaihtua päiväkodin sisällä montakin kertaa ja tämä ei ole kyllä turvallista lapsuutta kenellekään lapselle

arvoisa puhemies

jatkovalmistelu ja konkreettiset toimet tarkentuvat eduskuntakäsittelyn pohjalta vielä tänä vuonna laadittavassa lyhyemmän aikavälin metsästrategiassa

toimimme suomessa hyvin erilaisessa ympäristössä kuin maat keskisessä euroopassa eikä eussa päätetty metsäalan sääntely aina ole suomen edun mukaista

avainasemassa ovat panostukset metsiin liittyvään tutkimus ja kehittämistoimintaan sekä metsäalan koulutuksen ja osaamisen kehittämiseen yritysrahoitusta unohtamatta

jos taas oikeuden määrittely ja päättäminen tapahtuu kuntahallinnossa lisää se merkittävästi byrokratiaa ja viranomaisharkintaa kunnissa eikä siksi tuota haetun suuruisia kustannussäästöjä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

todellakin tämä laki tarvitaan viivytyksettä koska me olemme sitoutuneet tähän eurooppalaiseen infrastruktuurikonsortioon joka edellyttää tätä lakia ensi vuoden alusta alkaen

se kuinka suuret varhaiskasvatuksen myönteiset vaikutukset ovat riippuu erityisesti siitä kuinka usein ja kuinka monta tuntia lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen kuinka säännöllistä ja jatkuvaa lapsen osallisuus on kuinka pysyviä ihmissuhteita lapsi solmii sekä kuinka hyvin toiminta vastaa lapsen tarpeita

arvoisa puhemies

metsäsektori on muutoksen kohteena

nämä asiantuntijat joita meillä on sivistysvaliokunnassa kuultu ovat pelänneet sitä että jos tästä järjestelmästä tulee kankeasti toimiva se voisi todellakin vaikeuttaa kansainvälisen tutkimusyhteistyön tekemistä kaikillakin tutkimusaloilla ja osaltaan voisi heikentää suomen mahdollisuuksia menestyä tässä globaalissa kilpailussa

muutos on aina mahdollisuus

yhä isompi osa siitä voisi tulevaisuudessa olla biopolttoaineet biokemikaalit ja materiaalit lääkkeet ja puurakentamisen tuotteet tai vaikkapa sisustamisen designtuotteet

epäsäännöllinen muutamana päivänä viikossa tapahtuva toiminta johtaa siihen että lapsi ei koe olevansa osallinen vaan voi altistua ulkopuolisuuden kokemukselle syrjäytymiselle ja kiusaamiselle

tästä herää pieni huoli ja oikeastaan voisi suomen akatemian sanoin todeta että vaikka on tärkeää varmistaa näytteitä luovuttaneiden kansalaisten yksityisyys ja tietosuoja on vieläkin tärkeämpää turvata kaikkien kansalaisten oikeus hyvään terveyteen ja toimivaan terveydenhuoltojärjestelmään myös tulevaisuudessa

emme saa unohtaa metsän merkitystä myöskään henkiselle hyvinvoinnille

nyt herää pieni huoli siitä että jos tutkimuksen edellytys heikentyy niin onko tämä asia uhattuna

thln lastenpsykiatri jukka mäkelä kiinnitti lausunnossaan huomiota siihen että ehdotus tulee vähentämään suomalaislasten sosioemotionaalista hyvinvointia ja käynnistämään syrjään joutumisen kierteen useille lapsille

terveys ja hyvinvointipalveluissa niin kutsuttua green carea eli luonnonläheisyyden ja luontoelämysten hoitavaa vaikutusta ihmisten terveyteen osattaneen hyödyntää tulevaisuudessa yhä enemmän

näin varhaiskasvatus voisi toteutua tavalla joka vastaa lain tavoitteita

osaviikkoista varhaiskasvatusta tulisi käyttää vain poikkeustapauksissa koska sillä ei saavuteta lapsen kasvulle kehitykselle ja oppimiselle asetettuja tavoitteita

arvoisa puhemies

laadukas varhaiskasvatus ehkäisee syrjäytymistä

nyt esitetty muutos lisää lasten keskinäistä eriarvoisuutta ja kärsijöinä ovat erityisesti tukea tarvitsevat heikommassa asemassa olevat lapset kuten työttömien vanhempien ja maahanmuuttajataustaisten vanhempien lapset

jatkossa osa perheistä tulee jäämään vaille sitä tukea jota päivähoito on antanut vanhemmille keskeisessä kasvatustehtävässä

vaikka kokopäivähoitoa on jatkossakin mahdollista saada perustellusta syystä nostaa se kuitenkin kynnystä hakea kokopäivähoitoa niiden perheiden kohdalla jotka siitä eniten hyötyisivät

arvoisa puhemies

tässä esityksessä ammatillisessa koulutuksessa siirrytään seuraavalle tasolle kun muutoksilla luodaan puitteet selkeämmälle ja aiempaa paremmin työelämän vaatimuksia vastaavalle tutkintorakenteelle sekä tutkintojen perusteiden uudistamiselle

siis anteeks mikä tukee joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen rakentamista ja edistää aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoa

ammatillisiin perustutkintoihin kuuluvia yhteisiä tutkinnon osia selkiytettäisiin esityksen mukaan ryhmittelemällä ne aiempaa laajemmiksi osaamisperusteisiksi tutkinnon osiksi

yhteisiä tutkinnon osia olisivat viestintä ja vuorovaikutusosaaminen matemaattis luonnontieteellinen osaaminen yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

myös ammatillinen liikkuvuus helpottuu kun käyttöön otetaan kansainväliset osaamisperusteet eli niin sanotut ecvet pisteet jotka ovat siirtymän jälkeen yhteismitalliset eu maiden kesken ja helpottavat esimerkiksi työssäoppimisen suorittamista ulkomailla

ammattiosaaminen muuttuu ja uusia ammatteja syntyy samalla kun vanhoja häviää

kun nuorilla on sellaisia valmiuksia ja esimerkiksi harrastustoiminnan kautta saavutettua osaamista joka vastaa ammatillisen perustutkinnon ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita ne voidaan lukea hyväksi osaksi tutkintoa

arvoisa puhemies

tutkinnon osiin perustuva tutkinnon rakenne on siis keskeinen myös opiskelumotivaation ylläpitämisen ja opintojen keskeyttämisen vähentämisen kannalta

myös opintoihin palaaminen uudelleen mahdollistetaan

jos opiskelija keskeyttää opintonsa hän voi palata myöhemmin jatkamaan opintojaan tutkinnon loppuun saattamiseksi tai aloittaa ihan uudella alalla ja lukea aiemmat suoritukset hyväkseen

jokaiselle lapselle tuleekin tämän myötä taata oikeus monipuoliseen kulttuuriin leikkiin liikuntaan virikkeisiin oppimiseen ja sosiaalisten taitojen harjoitteluun

miten aiotte ohjeistaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sisällön laadintaa jotta jokainen suomalainen lapsi saa yhtä laadukasta varhaiskasvatusta riippumatta siitä missä hänen päivähoitoyksikkönsä sijaitsee ja minkälaisia sisältöjä noihin perusteisiin on tulossa

niin kuin useat edustajat ovat täällä todenneet pitäisi hankkeiden vaikuttavuuden arviointi ottaa todellakin paremmin huomioon jo ihan hankesuunnitelmavaiheessa elikkä sinne voitaisiin liittää vaikka selvitys siitä miten hankkeessa kehitetyt asiat jäävät sitten elämään hankkeen jälkeen

aivan liian usein käy niin että hankkeiden hyvät käytännöt jäävät vain maininnoiksi sinne hankkeiden loppuraportteihin mutta niille ei sitten ole muuta tulevaisuutta

näihin ongelmiin todella tarvitsisimme lisää ohjeistusta järjestötyön kentässä kun näitä ray avustuksia käytetään

tämä esitys antaa erittäin hyvät lähtökohdat ammattikorkeakoululaitoksemme kehittämiseen ja tosiaan olen siinä kohtaa aivan eri mieltä opposition kanssa

mutta tuo edustaja puumalan esiin tuoma kysymys tästä ythsstä todellakin vaatisi vielä korjaamista tällä hallituskaudella ja niin kuin täällä on sanottu siellä on tällä hetkellä kokeilu joka on erittäin hyvin mennyt ja näyttää siltä että järjestelmä on toimiva

jos on mahdollista että yliopistossa opiskelevilla on tämä pakkojäsenyys ja tämä terveydenhuoltomaksu niin en ymmärrä miksei ammattikorkeakouluissa sitten tämä olisi mahdollista

arvoisa puhemies

suomessa elää yli miljoona ihmistä yksin

se altistaa myös köyhyydelle

onko hallitus miettinyt miten yksin elämisen erityispiirteet voitaisiin ottaa paremmin huomioon ja miten puutteita yksin elävien hyvinvoinnissa voitaisiin parantaa

arvoisa puhemies

yksinäisyys ja turvattomuus ovat etenkin ikääntyvien yksin asujien ongelmia